eli edustaja tilintarkastajat tuovat aina oman erityisen merkityksen eduskunnan toiminnan tuntemuksellaan tähän tilintarkastusprosessiin ja näen erittäin hyvänä että tämä nykyisen kaltainen tilintarkastusjärjestelmä toimisi

minulle jää hiukan epäselväksi se kuinka ely keskukset kaiken kaikkiaan nyt ohjaavat tätä keha keskusta vaikka keskus palvelee nimenomaan ely keskuksia

no tuo valtionosuusuudistus on myös epäilemättä eriarvoistanut kuntia ynnä muuta ynnä muuta eli väistämättä tämä kuntien luottamus valtioon päin on romahtanut

valiokunta on sitten ottanut kantaa mietinnössään myös eduskunnan sisäisen tarkastajan asemaan ja toimenkuvaan ja pitää tärkeänä että eduskuntaan palkattaisiin mahdollisimman nopeasti uusi sisäinen tarkastaja

eli ely keskusten pitäisi olla selkeästi ohjaavana tahona tässä ohjausrakenteessa mukana

ymmärsin sitä puheenvuoroa myös sillä tavalla että nyt on oleellisen tärkeää käydä ja lähteä käymään todella laajempaa keskustelua myös siitä mikä yleensäkin on euroopan tulevaisuus ja millainen osa euroopan tulevaisuus on sitten suomea ja suomen tulevaisuutta

tämän lain käsittelyn yhteydessä on pakko totta kai todeta myös se että ely keskuksissa henkilöstön näkökulmasta on tällä hetkellä menossa aika isot muutokset

eduskunnan tilintarkastajat ovat tästä keskustelleet ja myös edelliset tilintarkastajat näkivät hyvin järkevänä että tuo eduskunnan sisäisen tarkastajan paikka löytää aidosti

kyllä se pitää paikkansa että esimerkiksi pääministeri on lukuisissa eri yhteyksissä puhunut ja kirjoittanut koko ajan ja viime aikoina kiihtyvämmällä tahdilla integraation syventämisestä

tietysti on pakko todeta että olisi hyvä jos taustalla tässä valtionhallinnon uudistamisessa olisi olemassa myös ministeriöitten hallintorajat ylittävä kokonaisnäkemys osittaisoptimoinnin välttämiseksi

ja tietysti olisi mielenkiintoista kuulla ovatko kokoomusjohtajan ja sdpn näkemykset integraation syventämisestä tulevaisuudessa kuinka samanlaiset vai mitä eroja siellä kaiken kaikkiaan on

tehtäväsiirrot ja muutokset eivät saa hankaloittaa ely keskusten tai te toimistojen toimintoja ja resurssien suunnittelua tai ydintehtä vien hoitamista

mutta erityisen tärkeää on että ely keskukset nimenomaan pääsevät ohjaamaan itse tätä keha keskusta

edustaja kymäläiselle

kainuun kotikuntamaakunta mallia ja kainuun maakuntamalliahan ei koskaan olisi saatu pystyyn ellei idean isä silloinen pääministeri paavo lipponen olisi ollut erittäin voimakkaasti tukemassa muun muassa minua tämän valmistelun yhteydessä

on tietysti selvää että myös puolustushallinnossa on tehtävä uudistuksia muun muassa ikäluokkakehityksen takia ja talouden näkökulmasta mutta en mitenkään voi ymmärtää näitten leikkausten suuruutta mitä nyt puolustushallintoon esitetään

käytänkin tässä myös eduskunnan pöytäkirjoja varten tilaisuuden hyväkseni välittämällä terveiset edustaja lipposen kautta sinne entiselle pääministerille

varuskuntaverkoston karsiminen alueellisten joukkojen ja varustuksen nykyaikaistamisesta tinkiminen varusmiesten koulutuksesta tinkiminen ja kertausharjoitusten alasajo pitkiksi ajoiksi on kova isku alueelliselle puolustukselle

viedessään tätä uudistusta eteenpäin hallitus ja puolustusministeri ovat toimineet eduskunnan tahdon vastaisesti ja on tietysti syytä hiukan pohdiskella myös sitä ja arvioida sitä olisiko hallituksen ja ministeriön toimien oikeudellinen puoli koko prosessin osalta syytä tästä syystä tarkistaa

kainuun prikaati on tämän uudistuksen toteutuessa suomen suurin varuskunta valmiusyhtymä

maakunnan kannalta tämä on tietysti myönteistä

kun puolet sotilassoittokunnista lakkautetaan muutaman miljoonan säästön takia jäävät laaja itä suomi kainuu ja pohjanmaa ilman sotilassoittokuntaa

eri yhteyksissä on todettu että puolustusvoimamme ovat nyt niillä rajoilla joilla lisäsäästöt tuovat jo mukanaan puolustusreformin

itse arvioin tätä tilannetta sillä tavalla että jo nyt hallitus tekee ratkaisuja jotka eivät perustu suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen ympäristömme huolelliseen arviointiin

siitä syystä toteankin että tämän kaiken keskellä meidän onkin syytä arvioida naton toimintaa naton kehitystä ja merkitystä euroopassa ja ennen kaikkea arvioida yhteistyökykyämme ja toimintaedellytyksiämme naton kanssa mutta samalla meidän on myös syytä mitä suurimmassa määrin arvioida eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön kehitystä ja kehittämistarpeita muuttuvassa euroopassa

suomessa on paljon erittäin suuria talouden muuttujia joitten keskellä näitä suuria talouspäätöksiä ratkaisuja tulisi löytää alkaen teollisuuden rakennemuutoksesta työttömyyden kasvusta julkisen talouden velkaantumisesta yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

seurattuani tämän hallituksen toimintaa joudun valitettavasti sanomaan että en usko että tämä jopa poikkeuksellisen ylimielinen ja ideologialtaan tätä yhteiskuntaa rajusti keskittävä hallitus kykenee saamaan aikaan selkeitä myönteisiä käänteitä noihin haasteisiin joita äsken lyhyesti mainitsin

sitten ajattelin puuttua pariin kolmeen toimialaan tai asiaan tässä kehysratkaisussa

ensinnäkin haluan toki kiittää hallitusta siitä että kuljetustukijärjestelmä sai jatkon toki euromääräisesti kovin pienillä summilla mutta kuitenkin

samoin maatalouden kannattavuutta rajusti heikentävää kustannustason nousua pahentaa muun muassa hallituksen aiempi päätös pienentää maatalouden energiaveron palautusta viljelijöille

odotin kehysten alla itse sitä että hallitus olisi arvioinut sitä millä tavalla on syytä kompensoida niitä tappioita jotka suomen maataloudelle syntyivät eun päämiesten sopimassa tulevan rahoituskauden rahoitusratkaisussa

valitettavasti hallitus nyt vain toteaa sen että uudistusten valmistelussa ja toteuttamisessa lähdetään kehyksen mukaisesta kansallisen rahoituksen yhteismäärästä ja eu rahoituksen mahdollisimman suuresta määrästä

tämä tilanne ei voi jatkua pitkään

jos rahastoa ei pääomiteta kuluvalla kehyskaudella kuihtuvat makeran myöntövaltuudet pikaisesti

hallituksen onkin syytä kertoa nopeasti kuinka makeran myöntövaltuudet turvataan vai käykö tässäkin niin että hallitus ajaa kehittämismahdollisuudet alas eikä kanna lainkaan vastuuta tulevista vuosista

kehykset leikkaavat myös metsäsektorin rahoitusraamia edelleen

leikkaukset kohdistuvat kemera tukeen joka on jo pitkään ollut alimitoitettu pienpuun energiatukeen johon pitäisi saada vahvoja taloudellisia kannusteita asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi sekä metso ohjelmaan

kun kokonaisuutena katsoo kehyskirjauksia maatalouteen ja metsätalouteen liittyen huomaa sen että hallitus yksinkertaisesti ei huomaa yhtä suurta tosiasiaa eli sitä että näiltä sektoreilta on saatavissa sitä suomen tarvitsemaa talouden kasvua niin sanottua vihreää kasvua luonnonvarojen jalostamiseen perustuvaa kasvua

kun puhutaan hallituksen ja hallituskauden panostuksista maa ja metsätaloudessa on pakko todeta se että hallitusohjelman ja nyt puhuttavien kehysten välissä on ammottava kuilu

arvoisa puhemies

kuntauudistus sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen on monella tavalla sekavassa tilassa ja on uskomatonta että vielä tässä tilanteessa hallitus sitten kehyksissään lisää edelleen kuntatalouteen liittyviä säästöjä

nämä työllisyyskysymykset kaiken kaikkiaan ja työllisyyskysymysten hoito kaiken kaikkiaan kiinnostavat kuntia näinä aikoina erityisen paljon

monet kunnat tuovat sitä viestiä että heillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet ennakoida tulevien työttömien määrää ja heillä pitäisi olla mahdollisuus sitten paremmin myös ehkäistä työttömyyden pitkittymistä

ainakin tuolta kuntakentältä tulee aika paljon sitä viestiä että olisiko tätä järjestelmän muutosta nyt mahdollista jollakin tavalla pilotoida niin että kunnat todella saisivat tämän työttömyyden hoidon kelalta itselleen

onko tällaista keskustelua missä määrin käyty ja voitaisiinko tämmöistä järjestelmän muutosta pilotoida jonka pohjalta tehtäisiin myös kohtuullisen pikaisesti lainmuutoksia

arvoisa puhemies

olen ministeri vapaavuoren kanssa joka on muuten tavattoman hyvä ministeri aivan samaa mieltä siitä että ei ole syytä asettaa vastakkain maaseutua ja kaupunkeja

mutta rohkenen kyllä väittää että tämä vaalikausi on ollut aika keskittävää politiikkaa monella tavalla

koulutus infra kuntapolitiikka kivihiili energiapolitiikka puheet siitä että koko maan asuttuna pitäminen on vanhahtavaa ja niin poispäin ja niin poispäin

yhteiskunnan rakenne on jo osittain murtunut tämän keskittymisen tiellä ja kyllä minä olen edelleen sitä mieltä että tässä tarvitaan tietynlaista suunnanmuutosta keskittämisestä hajautukseen

totta kai meidän on tuettava innovaatiopolitiikkaa kasvukeskuksissa mutta me tarvitsemme myös voimakkaita tukitoimia sille että maakuntien resursseja pystytään hyödyntämään

arvoisa puhemies

pulliaisen monien puheenvuorojen jälkeen on aika vaikea aloittaa omaa puheenvuoroa ja nyt on jälleen kerran sen tyyppinen tilanne

joka tapauksessa tässä on käytetty monia erittäin hyviä puheenvuoroja joissa on tullut esille itse asiassa aika moniakin aika vastaansanomattomia mielipiteitä mutta rohkenen nyt muutamaa kommentoida

en itse missään vaiheessa ole huomioinut tällaista että olisimme lakkauttamassa ympäristöministeriötä

mutta ensinnäkin tämän ympäristökeskusten aseman näissä elyissä itse näen sillä tavalla että kun tämä muutos joka tapauksessa tehdään niin on joka tapauksessa hyvä että nämä ympäristökeskukset nyt tulevat sitten ikään kuin samaan pöytään muitten kehittäjätahojen kanssa

itse asiassa näen sillä tavalla että tässä esityksessä työsuojelutoiminnan riippumattomuus on pyritty varmistamaan erittäinkin monella tavalla

nythän kuitenkin on todettava että tänä päivänä käytännössä lääninhallitusten sivistysosastojen rooli on itse asiassa hyvin hyvin vaatimaton

eli käytännössä monessakin läänissä sivistysosastot ovat menettäneet sen käytännön toimijan roolinsa aika perusteellisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä minun täytyy sanoa että jo täällä paljon puhutulla alueellisella kuljetustuella on oma tärkeä merkityksensä näitten alueitten kehittämisessä ja alueilla olevien yritysten kehittämisessä

lausunnoissa kuntien suhtautuminen hallituksen kuntauudistuksen sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen linjauksiin on ollut erittäin selkeä ja johdonmukainen

tuki ei vääristä kilpailua se ei ohjaa tekemään virheellisiä tai kannattamattomia investointipäätöksiä mutta sillä voidaan kuitenkin tukea pääomien siirtymistä ja tulemista myös syrjäisimmille alueille ja seuduille

ja kun ajatellaan että nytten tässä taloustilanteessa tarvitaan näitä erilaisia signaaleja kasvun aikaansaamiseksi niin minä kyllä näen että nopea päätös entistä kannustavammasta kuljetustuesta olisi yksi askel niitten päätösten sarjassa joita tässä nyt tarvitaan

hallitus ei ole ottanut huomioon mitään edellä olevasta vaan kuntauudistusta runnotaan läpi hallitusohjelmassa paalutetuilla periaatteilla kuntien enemmistön mielipiteistä ja perustelluista uudistamisvaihtoehdoista piittaamatta

kuinka talouden kasvua saadaan aikaiseksi kuinka kysyntää saadaan parannettua kuinka menoja saadaan hillittyä kuinka alueellista tasapainoa rakennetaan jnp

hallituksen ylimielisten menettelytapojen ja kovakorvaisuuden vuoksi luottamus kuntavaltio suhteessa on murentunut mikä antaa uudistuksen toteuttamiselle jos sellaiseen koskaan päästään mahdollisimman huonot onnistumisen lähtökohdat

talousarvioesitys vastaa monilta osin myönteisesti myös näihin kysymyksiin mutta haluan nostaa esille muutamia suuria talousarvioesityksen ongelmia

ensinnäkin me tarvitsemme talouden kasvua ja tässä tarkastelussa me emme saa jättää huomioimatta luonnonvarojemme valtavia mahdollisuuksia biotalouden huikeita resurssejamme uusiutuvan energian mahdollisuuksiamme turve mukaan lukien mineraalivarantojamme metsää ja maatalouttamme

vaikka esitys ei sisällä hallitukselle toimivaltaa kuntien pakkoliitoksiin muiden kuin kriisikuntien kohdalla on esitys vahvasti kuntia painostava ja pakottava mikä näkyy selkeästi pakkona tehdä kuntaliitosselvitys laissa annettujen kriteereitten perusteella sekä pakkona laatia kuntaliitosesitys

olen hyvin hämmästyneenä seurannut kuinka tämä hallitus on määrätietoisesti ajanut suomalaisen maatalouden kannattavuutta alaspäin kaikissa tekemissään talousratkaisuissa niin myös tässä talousarvioesityksessä

maatilatalouden kohtuuttoman heikon kannattavuuden vuoksi on tietysti aivan elintärkeää että poliittisessa päätöksenteossa pystytään huolehtimaan siitä että kansalliseen tukeen meillä on riittävät määrärahat myös pitkässä juoksussa

mietintöön kirjattu lause jossa hallintovaliokunta painottaa että uudistuksen valmistelussa on aidosti kuultu kuntia ja kuulemiset ovat myös tosiasiallisesti vaikuttaneet hallituksen esityksen sisältöön on edellä mainituin perustein selvästi totuudenvastainen

edelleen on sitten aivan välttämätöntä että tällä hetkellä tukijärjestelmän ulkopuolella olevat tukikelvottomat pellot saadaan mahdollisimman kattavasti maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen piiriin

nämä luvut osoittavat sen että meidän pitää kaikin tavoin pyrkiä huolehtimaan siitä että suomalaiset ruuantuottajat ja suomalainen maatalous kykenevät toimimaan kannattavasti

on onnetonta että talousarvioesityksessä huolimatta siitä että maatalouden kannattavuus on kovaa vauhtia rapautumassa kustannusten noustessa ja tuottajahintojen polkiessa paikallaan hallitus haluaa toteuttaa maatalouden kansallisten tukien ylisuuret leikkaukset ja jättää auki maatalouden investointien rahoitustuen

on totta kai välttämätöntä että makeran rahoitus voitaisiin linjata jo tuleville vuosille mahdollisimman pian mielellään jo tämän hallituskauden aikana

miten kannattavuuden parantamisessa ministeri nyt on ajatellut edetä tuon maatalouden tasausvarauksen osalta ja sitten kemeraan liittyen millä tavalla nyt on vain viisi suoalue uudistamistarpeen

samalla hallitus haluaa leikata viljelijöitten sosiaaliturvaa ja karsii lomitusjärjestelmää tilanteessa jossa nimenomaan viljelijöiden jaksaminen on rajulla koetuksella

kemeraan suolen ajateltuna mistä se jäänyt vastauspuheenvuoroja käyttämättä mutta hän edusti pitää ymmärtää että ne meitä kuin istua

budjettiesitys kohtelee viljelijöitä erityisen kovakouraisesti tuloja alennetaan kustannuksia nostetaan ja lisäksi viljelijäkotitaloudet joutuvat muiden kotitalouksien tavoin muidenkin verojen ja maksujen korotusten maksajiksi

budjettiesitys ei vastaa näihin tavoitteisiin ja siksi maa ja metsätalouden pääluokka vaatii ehdottomasti vastuullista parantamista

vielä edellisessä keskustan johdolla toteutetussa kunta ja palvelurakenneuudistuksessa niin sanotussa paras hankkeessa kuntaliitokset kuntien välinen yhteistyö sekä palvelurakenteitten uudistaminen olivat tasavertaisia vaihtoehtoja rakenteellisille uudistuksille

maatalouden tilanne vaatii nopeita parannustoimenpiteitä niin talousarviotasolla kuin myös muualla kuten muun muassa markkinoitten toimivuuteen

muutama sana kunnista

on pakko todeta että hallituksen leikkaukset kuntien talouteen ovat rajuja

kunnille ei asetettu asukaspohjavaatimuksia

paras hanke olikin luonteeltaan kunnallishallinnon laajamittainen kehittämisohjelma joka huomioi alueelliset erot kuten harvan asutuksen saaristoisuuden ja kielelliset oikeudet

nyt käynnissä oleva suurkuntiin tähtäävä kuntauudistus on hyvin vahvasti valtiojohtoinen hanke jossa kunnat on alistettu hallituksen päätösten toimeenpanijoiksi ilman uudistamisvaihtoehtoja

tiukat selvitysperusteet ovat hallituksen ja valtiovarainministeriön kuntaosaston valvonnassa

on selvää että hallituksen rajut leikkaukset kiristävät vääjäämättä kunnallisverotusta heikentävät kunnallisten palvelujen laatua ja kiihdyttävät kuntakentän velkaantumista

hallituksen leikkaukset kohdistuvat kaikkein kipeimmin heikompiosaisiin eli lapsiperheisiin vanhuksiin sairaisiin eli siis niihin jotka eniten tarvitsevat kuntapalveluita

pääministerin suullakin puhutaan siitä että kuntapalvelut turvataan mutta samaan aikaan tehdään kaikki mahdollinen että kuntien edellytykset järjestää tarvittavat terveydenhuoltopalvelut vanhuspalvelut ja niin edelleen

sitä leikataan nyt kolmannekseen tämänvuotisesta ja kun tiedetään kuinka suuri merkitys maakuntien kehittämisrahalla on maakuntien kehittämistoimenpiteisiin maakuntien kasvuedellytysten luomiseen niin on vain todettava että toivon mukaan tässä eduskuntakäsittelyssä myös maakuntien kehittämisrahaan vielä puututaan myönteisesti